se ongelma on juuri siinä että matkailuautojen kohdalle hallitus ei edes halua luoda niitä mittauksia jolloinka asiakasomistaja kykenisi tekemään niitä valintoja

me haluamme tulla siihen samaan ympäristöystävälliseen päästöajatteluun mutta hallitus estää omilla toimillaan sen että edes pohdittaisiin sen mukaantuomista tänne

hallitus verottaa matkailuautoja massan mukaan ja massaluokittain menevät suurin piirtein päästöt mutta se ei ole yksi yhteen koska tekniikka kehittyy moottorivoimat ovat erilaisia

sitä kautta kyettäisiin kuitenkin kehittämään systeemeitä

sitä kautta se rinnasteisuus on virheellinen

halutessasi vähentää veroja kun autot otetaan seisontaan käytännössä joudut maksamaan hallintokuluja niin paljon että voidaan kysyä tuleeko vero sittenkään edullisemmaksi vai ollaanko käytännössä plus miinus nolla tilanteessa mutta auto on vain seisonnassa

arvoisa puhemies

eduskuntakäsittelyn aikana havaittiin että esitys ei ole pelkästään erikoinen

se on monimutkainen hankala ja epätarkoituksenmukainen ja täytyy sanoa että verojaoston asiantuntijakuulemisessa hallituspuolueiden kansanedustajat eräät heistä osoittautuivat ansiokkaammiksi asiantuntijoiksi kuin esimerkiksi valtiovarainministeriön virkamies konsanaan

ikävä kyllä kyseiset kansanedustajat eivät saaneet niitä pykälämuutoksia sellaisenaan läpi kuin olisivat halunneet ilmeisesti ministeriön vastustuksesta johtuen

mutta arvoisa puhemies kun tämä lakiesitys on niin monimutkainen ja hankala ja kun korotetut puutullit lykkääntyivät tässä kohtaa ja jotta saadaan puuta tarvittaessa jatkossa myös käyttöön niin me sosialidemokraatit esitämme että tämä lakiesitys tässä vaiheessa hylätään ja että samalla lausutaan

eduskunta edellyttää metsäverotuksen kokonaisuudistuksen käynnistämistä puuhuollon tasaisen saatavuuden varmistamiseksi

ehdotetut lyhytkestoiset määräaikaiset muutokset lakeihin eivät ole oikea tapa lisätä kotimaisen puun markkinoille tuloa